on tärkeää että kun tätä asuntopolitiikkaa käsitellään sitä käsitellään kokonaisuutena ja se mitä jokinen täällä sanoi on äärimmäisen tärkeää

tämän keskustelun uutinen on se että te myönsitte että tällainen kansallinen lainsäädäntö jolla tämä porsaanreikä tukittaisiin olisi mahdollista tehdä

mutta arvoisa puhemies kun kysytään yrittäjiltä miten voitaisiin nuoria työllistää niin yrittäjät sanovat että suurin este ei ole palkat vaan yleisten työelämävalmiuksien ja ammatillisen erityisosaamisen puute

tässä suhteessa kyllä olisi suotavaa että kun ministeriöillä on se lainsäädännön valmistelun vastuu ja kaikki työkalut käytettävissä toki ne ovat eduskunnassa niin tässä suhteessa olisi tietysti toivottavaa että lainsäädäntö tulisi mahdollisimman selkeänä jo tänne eduskuntaan

kesällä sdpn puheenjohtaja antti rinne ehdotti että kaikki puolueet allekirjoittaisivat uudelleen rasismin vastaisen julistuksen lähettääkseen signaalin laajalle yhteiskuntaan siitä että puolueet eivät tätä hyväksy

siitähän nimenomaan esimerkiksi tässä valtion ja helsingin seudun kumppanuudessa on ollut kysymys että saataisiin uusia kaavoitettuja tontteja että voitaisiin ratkaista se saada lisää asuntoja

arvoisa puhemies

mitä tulee koko kiinteistöverotukseen niin siinä on varmasti paljon kehitettävää ja on lähdössä työ käyntiin valtiovarainministeriössä koko kiinteistöverouudistuksen läpikäymiseksi

mutta sanoitte että sitä ei haluta tehdä että te ette halua tehdä kansallista sääntelyä suomalaisille yrityksille koska pelkäätte yritysten rahoituksen saannin heikkenevän

onko hallituksella suunnitelmia joilla asunnottomuustilannetta voitaisiin helpottaa

itse toivon että siellä otettaisiin harkintaan se voisiko maapohja eli se yleinen kiinteistövero voitaisiinko se erottaa liikekiinteistö ja asuinkiinteistöihin jolloin kunnilla olisi vapaampi mahdollisuus määrittää veron taso nimenomaan asumiseen liittyen etteivät kustannukset nousisi ja toinen on sitten tämä pienituloisten helpotus

miten vastaatte yrittäjien huutoon

no ei sekään oikein pidä paikkaansa nimittäin tämä meidän esittämämme korjaus jolla korjattaisiin tämä stubbin porsaanreikä koskisi vain niitä suomalaisia yhtiöitä jotka vaihtavat ulkomaiseen arvo osuusjärjestelmään

kun tässä julistuksessa tässä peruskirjassa on edelleen vaatimuksia myös puolueille niin uskon että tämä on vahva signaali myös puolueille siitä että ne tulevat tähän peruskirjaan sitoutumaan

samaan aikaan sitten niiltä toimijoilta jotka vielä tässä tilanteessa rakentavat kohtuuhintaista asuntotuotantoa vedätte ne tuet pois tai vedätte ne minimiin jolloin sekin vaarantuu

ja voi myös esittää kysymyksen kärsisikö näiden yritysten rahoituksen saanti merkittävästi jos ne velvoitettaisiin käyttämään suoraa tiliä

mutta kun me olemme saaneet nämä nuoret kiinni olemme havainneet että kaikki eivät viihdy koulun penkillä yhtä pitkään kuin toiset

minusta näitä asioita pitää jatkossa tarkastella oikeudenmukaisuuden nimissä

mikä oikeudenmukaisuus siinä on

no kaikki tietävät että ei kärsisi joten tämäkin on vain tekosyy

eli nyt näillä toimenpiteillä jotka te teette sekä tämän kumppanuuden puolelta että sitten tämän ara tuotannon puolelta korkotukien puolelta on riski että kumpikin näistä menee metsään ja neljän vuoden päästä toisin kuin tänä päivänä esimerkiksi vantaalla missä rakennetaan kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ennätystahtiin tilanne on täysin toinen jos te ette muuta näitä linjauksia

ehkä kuitenkin on hyvä muistaa kun valtiovarainministeri kertoi tässä näistä hyödyistä että esimerkiksi osakesäästäjien keskusliitto on suhtautunut kielteisesti tähän siis he jotka edustavat piensijoittajia

kun valtiovarainministeri kerttu ta

se on totta että tämä arvopaperiasetus on voimassa mutta ministeri jättää kertomatta että ei sitä tarvitse toteuttaa niin että meidän pitäisi mennä näihin hallintarekistereihin joilla voi piilottaa omaisuutta arvopapereita ulkomaille

tämä voidaan osoittaa muuten itse asiassa myös sillä että ainoa joka täällä tuntuu uskovan ylhäältä annettuihin käskyihin on keskusta itse joka haluaa lähipalvelulailla ottaa esimerkiksi inarin kunnanvaltuustolta oikeuden pois päättää omasta palveluverkostaan

on ollut todella surullista se että tässäkin salissa oikeastaan voi sanoa koko tämän vuoden on asetettu vastakkain hankkeita riippuen siitä tulevatko ne pääkaupunkiseudulle vai muualle suomeen

te sanotte täällä että perustamiskustannuksia valtion on korvattava mutta te olette toimineet aivan toisella tavalla ja itse asiassa se nimenomaan näkyi edellisen hallituskauden aikana

nyt se keskeisin ongelma tässä esityksessä on että kun tänä päivänä on laitonta ulkomaisten hallintarekistereiden kautta ikään kuin piilottaa ja sitä kautta kiertää tätä julkisuutta niin nyt sillä esityksellä minkä te olette tekemässä tämä tehtäisiin lailliseksi

siis se että ratapiha saadaan kuntoon juuri auttaa siihen että sieltä jyväskylästä junat tulevat täsmällisemmin ja nopeammin tänne helsinkiin

kysyisin arvoisalta ministeriltä

ja kun sanotte että ei saisi käyttää sanoja harmaa talous tai sisäpiiri tai veronkierto niin kuitenkin helsingin poliisi on arvioinut että tämä tuo mahdollisuuksia rikollisille ja valtakunnansyyttäjä on arvioinut että tämä tulee suoraan lisäämään rikollisuutta

jos saadaan lisää lentoliikennettä siitä tulee myös maakuntakentille lisää liikennettä

juuri tämän takia kaikkein suurin lainakannan kasvu infrakustannusinvestoinneista on nimenomaan niissä keskuskaupungeissa joissa keskimääräinen työpaikkaomavaraisuus on suurin

kun olen keskustan puheita täällä kuunnellut niin en voi tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin siihen että uudellamaalla asuvalla ei ole yhtään syytä äänestää keskustaa

muuttuuko hallituksen linja tässä nyt

oletteko valmiita toimimaan toisin kuin toimitte edellisen porvarihallituksen aikana ja jos ette niin mikä olisi nyt se parempi kriteeri kuin tämä nyt esitetty työpaikkaomavaraisuuskriteeri jos taajamakorvaus on teidänkin mielestänne epäoikeudenmukainen niin kuin se minunkin mielestäni on

ensinnäkin mitä tulee näihin kokon mainitsemiin sivukuluihin perussuomalaisethan itse ovat tässä salissa monena vuotena esittäneet yli miljardin lisäkulua työllistämisen sivukulua mikä tässä tilanteessa olisi järjetöntä yrityksille

arvoisa rouva puhemies

tässä tapahtui hämmästyttäviä virhearviointeja

mutta mitä sitten tulee näihin pekkasiin lomarahoihin niin itse asiassa tässä edustaja kokko kyllä vahvistaa sen mitä muut perussuomalaiset ovat täällä kiistäneet

fortum kauppa ei nosta sähkön hintaa

heidän ajatuspajansa esitti että nimenomaan kuntien pienipalkkaisilta kotihoidon työntekijöiltä otettaisiin lomarahat pois

edustaja vanhaselle haluaisin todeta että se on totta että viime kaudella keskusta kritisoi todella todella voimakkaasti bisnes kulkeva

se jäi epäselväksi

nyt täällä aikaisemmin esitettiin nuorilta työsopimuksen suojan pois ottamista ruohonen lerner esitti köyhien juoksuttamista vastakkain riippuen siitä minkä tason työttömiä he ovat ja nyt täällä esitetään että duunarilta otetaan pekkaspäivät pois ja lomarahat pois

täällä on hallituspuolueiden edustajia jotka ovat aikaisemmin ottaneet kantaa että tätä ratkaisua ei pitäisi hyväksyä ja edustaja vanhanen joka tähän mennessä on sanonut että opposition ei nyt pitäisi sotkea tätä prosessia nyt vaatii täällä jo vastauksia ennen kuin hallituksella on edes omaa kantaa olemassa

valtiovarainministeri stubb haluan muistuttaa että te olette itse ajaneet hallitus on ajanut sellaista maksupolitiikkaa joka iskee paljon kipeämmin ja paljon useampaan suomalaiseen kuin nämä korotukset jotka nyt on nähty

arvoisa puhemies

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys on monin tavoin tärkeä

kun hallitus kunnilta ottaa vasemmalla kädellä ja ikään kuin nyt antaa mahdollisuuden sopeutua leikata kustannuksia niin ei tällä tulla esimerkiksi kuntaliiton arvion mukaan pääsemään niihin säästöihin

itse asiassa edustaja satonen sen juuri totesi tässä myönsi puheenvuorossaan kun hän kertoi ja luetteli kaikki ne poikkeukset jotka nyt sitten otetaan huomioon ja aina tapauskohtaisesti arvioidaan

eli todellisuudessa hallitus leikkaa kunnilta eli te jatkatte sitä politiikkaa jota viime kaudella kritisoitte ja se keskeisin ero edustaja vanhanen viime kauteen on se että te olette ottaneet nyt tähän rajaukseen mukaan työttömät

jos tämä syntyy teillä olisi nyt vakautta ja näkymää muuttaa hallituksen talouspolitiikkaa työllistävämpään suuntaan ja ottaa käyttöön rinteen malli

ensinnäkin siitä olen samaa mieltä että suomessa kulutusta ja työtä verotetaan liikaa suhteessa pääomiin

kyllä tämä on ostovoimalle kova ratkaisu mutta sen takia olemme esittäneet esimerkiksi emu puskureita

esittäisin toiveen että ne joilla tässä salissa on yhteyksiä elinkeinoelämän keskusliittoon tai suomen hallitukseen sanoisivat näille että lopettakaa kiristys ja aloittakaa aidot neuvottelut

tai itse asiassa luulen että riittää että käy puhumassa hallitukselle koska hallituksesta on tullut ekn postikonttori ja työministeristä tämän postikonttorin posteljooni

mitä järkeä tässä on

yksi tapa olisi nimenomaan laajentaa veropohjaa

kysymys on nyt siitä että aidot neuvottelut pitää käynnistää ja nyt olemme saaneet hallitukselta kuulla että näin ei aio tapahtua

mutta vielä näihin työllisyysmäärärahoihin

arvoisa puhemies

turussa on sellaista osaamista jota tarvitaan juuri sellaisten laivojen tekemiseen

sen takia tekemämme esitys on ihan aito ja sen takia hallituksen ei kannattaisi nyt vain sillä perusteella mistä suunnasta se tulee sitä tyrmätä

eli tunnustatte että tarvetta olisi mutta koska tämän hallituksen käsittämätön työllisyys ja työvoimapolitiikka joka vie ihmisiltä mahdollisuuksia työllistyä perustaa yrityksiä on niitattu kiinni niin että sitä ei voi muuttaa vaikka mikä työllisyystilanne olisi niin sen takia te ette nyt esitä työllisyysmäärärahoja

pahimmillaan nämä tällaiset puheet antavat aivan väärän kuvan suomalaisen telakkateollisuuden kilpailukyvystä ja pahimmillaan saattavat koitua suomalaisen työn tappioksi

on hyvä että pääministeri totesi että suomen on oltava aktiivinen toimija euroopan unionin tasolla koska nyt on tehtävä toimia joilla saadaan syyrian kriisi ratkaistuksi ja eun on oltava voimakas toimija jotta kriisi saadaan siellä ratkaistuksi

mutta kun kuuntelin tarkalla korvalla budjetin lähetekeskustelua kaikki säästöt te yksitellen tyrmäsitte

sanon vielä lopuksi tästä kehyksen turvapaikkakysymyksestä että sdphän jo syksyllä valtiovarainvaliokunnassa nosti esiin sen että tulisi pohtia sitä että kun on isoista kertaluontoisista menoista kyse pitäisikö ne irrottaa kehyksestä

mutta nyt kysyn hallitukselta kun se humanitäärinen apu annetaan niistä rahoista kehitysyhteistyörahoista joita te nyt olette leikkaamassa lähes puoleen

kysynkin oletteko valmiit perumaan nämä kaikki puheenne jotka käytitte budjetin lähetekeskustelussa vai onko teidän linjanne lisää velkaa

olemme valtiona sitoutuneet siihen että tarjoamme suojelua että ketään ei syrjitä ammatillisen järjestäytymisen perusteella

olkiluodon työmaalla toimiva puolalaistaustainen aliurakoitsijayritys on maksanut työntekijöilleen alle työehtosopimusten mukaista palkkaa

mitä tulee tähän edustaja lepomäen kysymykseen siitä milloin eduskunnassa aletaan puhua palkoista minulla on se mielikuva että viime kaudella puhuttiin ja minulla on se mielikuva että silloin päädyttiin liittokierrokseen kun joissakin puolueissa eräillä oli halua lupailla palkkoja

ajauduttiin liittokierrokseen